esimerkiksi kannonkosken kuntaan ei syyslomien aikana kulkenut ainuttakaan linja autoa eri suuntiin

eikö hän olekaan yhtä tärkeitten vipujen äärellä kun on hengityskonetta hoitamassa kuin antti ahtaaja joka hoitaa niitä vipuja trukin puikoissa

arvoisa puhemies

hommahan toimii niin että jos tullitarkastuksissa on jäämäpitoisuuksien ylitys silloin tietenkin elintarvike erä käännytetään takaisin

arvoisa puhemies

mutta ellei kärähdä tullissa ei tehdä testauksia tai sitten jäämäpitoisuudet jäävät alle mutta tätä torjunta ainetta on käytetty niin silloin tavara tulee suomeen

olen sitä mieltä että maaseudulla tehdään nyt jo investointeja jotka eivät ole järkeviä

ne ovat toki ansaittuja ja niillä ostetaan työrauhaa mutta miltä mahtaa viljelijöistä tuntua kun hänet jo kipuilevat kannattavuusrajan kynnyksellä kun heille kohdistuvat tällaiset palkanmenetykset hallituksen toimesta kun he nyt jo kipuilevat kannattavuusrajan kynnyksellä

kyse on myöskin erittäin isolta osin eettisestä ongelmasta siitä katsommeko että on oikein että nämä viljelijät toisaalla käyttävät aineita joista on erityisen suurta haittaa nimenomaan sille ruiskutuksen tekijälle

voisi sanoa että varsinais suomen karjanlannalla voisi lannoittaa koko maakunnan pellot ja meidän viikinmäen yhdyskuntajätevesilietteellä voisi lannoittaa koko uudenmaan pellot

tämä nenä energiaveron

le poistettua energiaveromätkyt mutta olisin mielelläni syönyt jatkossakin esimerkiksi suomalaista tomaattia

kysynkin että nyt kun on esimerkiksi kymessä käynnistynyt tällainen biokaasuhanke jossa tätä jätevesilietteestä saatua kuiva ainetta pystytään kyllä peltokäyttöön käyttämään mutta tämä nestemäinen typpipitoinen aine on ikään kuin ongelmajätettä jota eivät edes vedenpuhdistuslaitokset halua ottaa vastaan

aina kun palkankorotuksia tehdään prosenttiperusteisesti missä on niiden huomioiminen jotka ovat matalapalkka alalla kaupan kassoina osatyöntekijöinä niin kuin hyvin monesti nykyään esimerkiksi s ryhmässä kaikki uusimmat palkatut henkilöt ovat osa aikatyöntekijöitä

miksei sitä voisi käyttää myös pelloilla

näille asioille hallitus voisi omilla toimillaan tehdä jotain samoin kuin niille jotka eivät palkkatyössä ole vaan muuten ovat pienituloisia mistä edustaja tuupainenkin moneen kertaan puhui

arvoisa herra puhemies

yksikään suomalainen talo tässä edellisessä käsittelyssä oli juuri näitä satoja vuosia vanhoja puutaloja joita ruvetaan taas lisäbyrokratialla sääntelemään yksikään niistä ei ole lumen painon alla sortunut ilman ce merkintää

tupopöydissä ja hallituksen vastaantulopaketissa unohdettiin naiset pienyrittäjät suomalainen ruuantuotanto ja pienituloiset ihmiset

keskusta on ollut huolissaan siitä että tämä hallitus ei ehkä näe tarpeeksi että meidän on saatava kasvun eväitä jotta saisimme pelimerkkejä tänne yhteiskuntaan

arvoisa puhemies

rauhalan ajatus tästä verovapaudesta on erittäin varteenotettava ja toivon sille suotuisia tuulia jos ei nyt niin sitten ainakin pitemmässä juoksussa

siksi on todella tärkeää että hoidamme sen ryhmäsertifioinnin ja tulkitsemme tätä rakennustuoteasetusta niin että se ei suomalaista sahaustoimintaa kenttäsirkkelitoimintaa lopeta

arvoisa puhemies

tässä tuntuu että hyvin usein pelataan mielikuvilla

tässä on myöskin muita erittäin hyviä asioita omaishoidon puutteita nostettu esille ja haluankin kannustaa siihen suuntaan että tämä omaishoito todellakin siirrettäisiin kelalle

henkitoreissaan riutuva maatalous on erittäin suurten veronlisäysten ja leikkausten kohteena muutoinkin ja toki keskusta haluaa jatkossakin syödä suomalaista ruokaa

oletteko te sitä mieltä ministeri virkkunen että joillain tilastoilla voidaan esittää että kehyskunnat hoitaisivat palvelutuotantonsa jotenkin tuottamattomammin kuin jossain muualla

se on ihan hyvä asia että se täällä on mutta toivoisin että siihen meidän vaihtoehtobudjettiimme perehdyttäisiin ja kiihkottomasti otettaisiin sieltä käyttöön sitä missä hyötysuhde on parhain ja rahat saataisiin takaisin hyvin nopeasti kiertoon

kun keski suomenkin kuntien tilannetta vertailee niin siellä on hyvin erilaisia epäreiluja käytäntöjä ja joissakin kunnissa omaishoito koetaan sitten niin tärkeäksi että siihen halutaan enemmän panostaa ettei laitospuolen paikkoja tarvitsisi niin paljon sitten rasittaa

kaiken hyvän päälle maatalousmaa ei ole verotuksessa vähennettävä tuotantopanos jolloin on erittäin vaikea nähdä että tähän kiinteistöveroakaan sitten voitaisiin lisätä

puhutaan usein himmeleistä ja annetaan ymmärtää että tämä himmeli ja monet virat koskevat vain tällaisia kuntayhtymiä tai joitain muita yhteistyöelimiä

joskus itse asiassa nämä toimet kuten sitten esimerkiksi metsätaloussektorin osalta edustaja korhonen nosti esiin voivat olla jopa sellaisia että raha tulee saman tien takaisin kun se on annettu

onko kukaan laskenut esimerkiksi helsingin kaupungin apulaisjohtajien johtajien koordinaattoreitten kehittäjien lukumäärää

oli erittäin hyvä että ed

kyllönen nosti tämän kotona tehtävän sijaistuksen tai lomituksen esiin

väitän että siellä ei todellakaan ole niin suoraviivaista tämä päätöksenteko ja palvelujen hakeminen kuin annetaan ymmärtää

monet vanhukset kokevat että nämä intervallihoidot ovat niin raskaita että itse asiassa niiden jälkeen tämä hoidettava menee monesti niin huonoon kuntoon että on erittäin työlästä sitten kotona taas jatkaa

mutta todellakin olin tuossa debattipuheenvuorossa jo huolissani siitä että minulle tämä lisäbudjetti näyttäytyy myös keskittämispäätöksenä jälleen kerran

jos esimerkiksi palveluasunnoista ei löydy sopivaa vapaapäivien pitopaikkaa niin sitten se tarkoittaa ihan vuodeosastolla makaamista jossa on sitten lonkkamurtumat riskinä tai sitten käytetään kaiteita ja sitomista että siellä sairaalassa tämä hoidettava voisi olla

suren sitä että tämä hallitus ei huomaa että meillä on valtava mahdollisuus vihreään kasvuun jos käytämme laajat luonnonvaramme ja niihin liittyvät innovaatiot hyväksi ja tarjoamme kasvun mahdollisuudet koko suomeen

mutta vielä eräs asia mikä ei tässä esille noussut on se että moni omaishoitaja joutuu jättämään työpaikkansa siirtyessään hoitamaan esimerkiksi omia vanhempiaan ja siksi olisi erittäin tärkeää että voisi saada ikään kuin palkatonta hoitovapaata aivan samoin kuin oman lapsen hoidosta eli että se työpaikka pysyisi siellä

se kasvu ei lähde ainoastaan isoista think tankeista tai yliopiston ajattelupajoista vaan kasvu lähtee nyrkkipajoista autotalleista vanhoista navetoista pienistä kasvuyrityksistä ja niihin meidän pitäisi panostaa

arvoisa puhemies

paras hankkeella ja teidän keskittämispolitiikallanne on ero kuin yöllä ja päivällä

tämä ei maksa yhteiskunnalle mitään mutta mahdollistaa sen että juuri silloin kun vanhemmat tarvitsisivat sitä apua sitä voitaisiin sinne kotiin antaa ja sitten voitaisiin palata työpaikoille

monesti nämä ihmiset jotka tähän vaiheeseen tulevat että omat vanhemmat apua tarvitsisivat ovat lähellä eläkeikää ja on aika riskialtista lähteä omaishoitajaksi vaikka tiedetään että tarve olisi vaikka vain muutamille kuukausille tai vuosille

nyt kysynkin ministeriltä

miksi ajattelette niin että haluatte naamioida kuntien pakkoliitokset ja keskittämisen muka palveluiden turvaamiseksi

kananmunahyllyt ammottavat tyhjyyttään voipula oli jo tuossa käsillä ja varmasti grillikautena tulee pulaa myös suomalaisesta lihasta

arvoisa herra puhemies

olen erittäin huolestunut siitä että pääministeripuolue kokoomusta ei näytä kiinnostavan talousasiat vaan pelkästään puheenjohtajakiertueet ja tällaiset joten kysynkin kun ilmeisesti kokoomuksen politiikkaa nimenomaan siellä tehdään eikä haluta hoitaa näitä valtion asioita täällä

kieliä kannattaa opiskella

minusta on aivan järjetöntä että sähkölaskut eivät riitä jos halutaan että on tämmöisiä laskennallisia arvioita

olen monesti pohtinut että meilläkin tätä kielitarjontaa kyllä pitäisi laajentaa ja sitä pitäisi aloittaa yhä nuorempana

eikö riitä että ne tehdään yhteen tai kahteen tai kymmeneen kertaan ja käytetään sitä laskennallista todistusta mikä on saatu tietyntyyppisestä hirsitalosta tai tietyntyyppisestä kerrostaloasunnosta

kysyisin nyt hallitukselta miksi tässä vaiheessa ei lähdetä toimiin kun on vielä mahdollisuus kääntää suunta toiseen

varhainen kielenopetuksen aloitus kielikylpyineen ja vaikka suihkuineen lisää kielenopiskelun motivaatiota ja rakentaa hyvää pohjaa minkä tahansa uuden kielen oppimiselle

aivan järjetöntä tehdä samaa työtä moneen kertaan ja aiheuttaa turhia kustannuksia

mitä mieltä ministeri rinne olette näistä ulkomaankauppaministerin esityksistä

olen mielissäni siitä että pienpuun energiatuen rahat saatiin siirretyksi kemeraan

heinäluoma tuossa puhui siitä kuinka luonnonvara alan elinkeinoja täytyy toteuttaa luontoa kunnioittaen tuntui oikein hyvältä niin äärikeskustalainen tämä vanha talonpoikainen sanoma oli sanoma siitä että luonto tulee jättää yhtä hyvässä tai paremmassa kunnossa seuraaville sukupolville kuin missä me olemme sen itse saaneet

samoin mielestäni tämä arvostelu jos se olisi sellainen että kieli on suoritettu motivoisi siihen että ei tulisi sellaista jännitettä että pitää saada hyvä numero pärjätäkseen muutoin elämässä

itse asiassa juuri kyselytunnilla sain ymmärtää että tähän suuntaan hallitus on pyrkimässä

hyvä että tässä asiassa järkiinnyttiin

olen mielissäni että ministeri lupasi eussa tätä asiaa edistää mutta toivon että olette sanojenne mittainen kun totesitte että olette avoin sille mitä valiokunta nyt sitten tälle kansalaisaloitteelle tekee

sinänsä asiahan pitäisi hoitaa niin että tämä laiskan miehen tuki nykyinen kemera korvattaisiin sillä pienpuun energiatuella

kaikille on hyötyä niillekin on hyötyä kielen oppimisesta jotka oppivat vain perusteet

kunpa tähän saliin leviäisi samanlainen ajattelutapa myös siitä että ihminen on osa luontoa että osaisimme olla kiitollisia niille ihmisille jotka luonnossa maaseudulla asuvat ja hyödyntävät luonnonvaroja kestävästi ja varjelevat sitä luontoa käytännössä

on käsittämätön asia että metsäteollisuuden suosiollisella avustuksella tätä lainsäädäntöä ei pistetty käytäntöön vaan nyt sitten joudutaan tätä vanhaa kemeraa jatkamaan vaikka siellä olisi pienpuun energiatuki lainsäädäntö ja uusi kemera ollut valmiina käyttöönottoa varten

hieno asia ja tuen teitä kaikin voimin

olen mielissäni niistä lisäyksistä mitä valtiovarainministeriö on ympäristöministeriön sektorille tehnyt mutta tietenkin tässä puheenvuorossa aina kiinnitetään huomiota myös niihin mihin olisi toivonut rahaa vielä löytyvän

tässä budjetissa on maaseudun osalta myös hyvää se että suurpetojen vahinkoihin laitetaan lisärahaa

tämä lisäraha on kuitenkin viimevuotisten vahinkojen maksatusta varten ja rahaa ennakoiviin toimenpiteisiin esimerkiksi aitauksien tekemiseen ei näyttäisi nyt tässäkään lisätalousarviossa olevan

hyvä että sinne rahaa lisää saatiin mutta moni viemärihanke eri puolilla suomea odottaa vielä käynnistyäkseen lisää resursseja

jos täällä olisi ministeri paikalla haluaisinkin kysyä miksi näin on sillä ennakoivissa toimissa on kyse hyvin pienistä rahoista ja niillä säästetään siellä toisessa päässä miljoonia

metsäluonnon hoidon edistäminen on tärkeä asia ja emme voi toteuttaa sitä niin hyvin kuin soisin kun meillä ei ole riittävästi rahaa

toiveita olisi myös siihen vaikkei se rahaa erityisesti veisikään että sekä kaava että ympäristölupamenettelyyn tulisi uusia avauksia erityisesti näitten tuulivoimaloitten kohdalta niin että voisimme sitä tuuliatlasta tulevaisuudessa hyödyntää

arvoisa puhemies

toivoisin myös että asuntoministeri vapaavuori pohtisi elinkaaren huomioonottamista silloin kun on kyse puurakentamisesta ja rakennusmääräyksistä päästövaateitten määräytymisestä sillä puurakentaminenhan jos mikä sitoo hiiltä hyvin pitkäksi aikaa jopa kahdeksisadaksi vuodeksi

ja itse asiassa näidenkin asioiden mitä mallikkaasti olette eteenpäin vieneet valmistelu on aloitettu jo viime hallituksen valtioneuvoston periaatepäätöksen pohjalta

eli tälle sektorille toivon vähän uudenlaista ajattelua ja sitä ehkä tiedänkin sieltä ministeriöstä löytyvän

mutta jotta ei koettaisi samaa asiaa kuin käännetyn arvonlisäveron voimaan tullessa eli silloin oikeastaan yrittäjät eivät tienneet miten tämän asian kanssa toimitaan ja asiantuntijatkaan eivät tienneet kysyttäessä miten esimerkiksi kuntien kyseessä ollen tämä arvonlisävero toimii niin toivoisin että entistä paremmin tehdään yhteistyötä nimenomaan yrittäjien niitten käytännön toimijoitten kanssa että kun erilaisia harmaan talouden torjuntasäännöksiä tehdään ne todellakin torjuisivat sitä harmaata taloutta eivätkä vaikeutensa ja monitulkintaisuutensa vuoksi osiltaan jopa aiheuttaisi sitä lisää

kannattaa muistaa että niitämme nyt satoa siitä että niinistö ja lipponen aikanaan halusivat viedä meidät väkisin niihin pöytiin joissa asioista päätetään vaikka keskusta silloin varoitti että mukana on maita jotka rämpivät taloudellisessa suossa

nämä niveltyvät hyvin paljon käsi kädessä toisiinsa ja läpileikkaavana ajatuksena aina pitää olla ympäristön huomioiminen silloin kun puhutaan luonnonvarojen hyödyntämisestä

ihmettelenkin ettei ole tullut siis kiitosta keskustalle joka on kantanut näistä muitten toilailuista suurta vastuuta

entäpä jos ne tulevat niin ylivoimaisen kalliiksi hankkia että osoittautuu että pienimuotoinen nuorisoyrittäjyys esimerkiksi sen takia ei voi lähteä käyntiin

todellakin nämä monikansalliset konsernit ohjaavat rojalteilla vakuutuksilla ja konsulttipalveluita ostamalla voittojaan niihin maihin joissa yritysverotus on hyvin keveää

mieli on tässä luonnollisestikin työntekijän puolella koska me jokainen tiedämme että sitoutumista ei saada kyttäämällä se saadaan firman sitoutumisella työntekijöihin

on pidetty pahana jos firman koneilla ja yhteyksillä lähetettyjen sähköpostien tunnistetietoja voitaisiin tutkia monien monien edellytysten jälkeen

etenkin näin joulun alla ihmisillä on tahto tehdä hyvää mutta suomalaisilla sitä tahtoa on muutenkin

entäpä jos olisit töissä kaivinkonefirmalla kuuluisiko mielestäsi työnantajan tietää jos kaivaisit firman koneella omalla pihamaalla firman työajalla

keskusta haluaa kannustaa ihmisiä siihen ettei ajatella että systeemi hoitaa vaan tehdään itsekin asioita

arvoisa puhemies

haluankin esittää kysymyksen kun on tässä tullut selville että lakiahan ei käytetä hyväksi miten vain ja olemme kuulleet työnantajajärjestöjen lausunnot

jätimme nimenomaan sen takia osan menovirroistamme sitomatta että voimme tehdä politiikkaa sen mukaan miltä maailma näyttää

valitettavasti meidän lainsäädäntömme on kuitenkin vapaaehtoistyötä rajoittavaa ja esteitä asettavaa ei sitä mahdollistavaa

kysynkin

näin ollen esimerkiksi bioenergiaan tulemme varaamaan uusia kehyksen ulkopuolisia rahoja

aiotteko tehdä toimia sen eteen että kulukorvaukset vapaaehtoistyössä eivät koskaan myöskään työttömiltä tai eläkeläisiltä olisi veronalaista ansiotuloa kuten nyt tällä hallituskaudella käytäntö on muuttunut

aivan samoin on sata komiteaa varten

ne edelleen repliikki edustaa varattu

arvoisa puhemies

laman perussyyhän on se että rahan tekeminen pääomia siirtämällä on ollut niin paljon kannattavampaa kuin sen työllä ansaitseminen

ahneus on ollut mahdollista kun omantunnon lisäksi ei muuta sääntelyä kansainvälisesti ole ollut ei myöskään tämän toiminnan riittävää kansainvälistä verotusta

ehkä kvartaalitalous muuttuisi vähän pitkäjänteisemmäksi kun rahan liikkeistä menisi edes pieni siivu yhteiseen hyvään

arvoisa puhemies

jotenkin tuntuu että tässä on vähän tahallaan lietsottu vastakkainasettelua asiasta jossa ei itse asiassa pitäisi olla vastakkainasettelua

mutta se mitä voimme täällä kotimaassa tehdä se on tehty ja tullaan tekemään seuraavilla päätöksillä jotka nuijimme pöytään perjantaina hyvä niin

arvoisa rouva puhemies

hän toteaa

täällä oppositio on kovasti arvostellut elvyttämistä mutta eikö meidän pidä silloin auttaa yrityksiä kun on sen aika

lisäksi tässä oli toinen ed

suomessa tarvitaan ratkaisuja joiden avulla kustannuskilpailukyky paranee merkittävästi

arvoisa puhemies

hyvä niin tietysti selvityksiäkin nopeammin haluaisi ihan konkreettisia toimia koska tässä ei ole kyse edes lainsäädännöstä vaan siitä ohjeistuksesta

on erittäin hyvä että finnvera ja suhdannelainat ovat käytössä maksimaalisesti nyt juuri nyt kun niitä tarvitaan

esimerkiksi omassa maakunnassani aiotaan investoida entistä enemmän

mutta sitten seuraavaan asiaan

oletteko oppositiossa sitä meiltä että saksa on tehnyt väärin parantaessaan kustannuskilpailukykyä

urpilainenhan ensimmäisessä puheenvuorossaan jo antoi ymmärtää että velka otetaan veronalennusten vuoksi

monet ovat kohdanneet tilanteita joissa vapaaehtoistyöntekijä menettää työttömyysturvan vaikka hän on vaikkapa kahvia kaatamassa jossain tilaisuudessa

sinne virtaa nyt investointeja ja siellä työllisyys kohenee

oletteko sitä mieltä että esimerkiksi kotimaakunnassani entinen metso nykyinen valmet on tehnyt väärin kun on parantanut kustannuskilpailukykyään ja voittaa nykyään tarjouksia ja sinne palkataan jopa lisää työntekijöitä

minusta tämä on ensiarvoisen tärkeää että me koetamme luoda työnantajille mahdollisuuksia tällaisilla seuduilla joilla muuten työllistäminen on huomattavasti vaikeampaa

onko tämä ministeri ihalainen mielestänne oikein ja tuletteko muuttamaan säännöksiä niin että jatkossa tämä ei toistuisi

ei pidä ajatella että tämä olisi erityisesti joltain muulta poissa jos teemme tasapainoista aluepolitiikkaa

minusta on tärkeää että keskusta ja koko hallitus tekee sen mihin muut eivät pysty jos esimerkiksi työmarkkinat eivät siihen pysty

arvoisa puhemies

ja täytyy vielä muistaa sekin että itse asiassa kansaneläkelaitoksen kautta tulevat korvaukset tulevat hyvin suurelta osalta ihan tänne pääkaupunkiseudulle elikkä kyllä sinne sitten näitä maksukertymiä ohjautuu